kaikki tietää jotta niin isille ku äiriille lapsi ja suvun jatkaminen on erinomaisen tärkiä asia

tänä päivänä isille lapset ovat vähintään yhtä rakkaita ku äiriille ja ku elämme täällä suomessa rakkaassa isänmaassa ehkä me ollahan tasa arvoisimmasta päästä kaikesta huolimatta maailman maista niin senkia takia on hyvä jotta isät ja äirit tulevat samalle viivalle

nimittäin on surullisia tarinoja vuosikymmenien vuosien takaa että dna testiä ei oo pystyny saamahan jos isä olis halunnu toristaa jotta se on minun biolooginen lapseni se on estetty jotenka toivoisinkin että tämä laki etenöö päämäärään

mä luulen että tulevaisuuressa isäkki on lastensa kans niillon herelmällinen tulevaisuus

äitiä ei unohreta tässä asiassa

sasi oli mielestäni oikias siitä minäkään en silloin ollu eduskunnas vielä mutta muistan takavuosilta että annettiin vähä tällä lailla katteltiin kahden ison maan ranskan ja saksan touhuja

saariselle sen verran sanoa että ei pidä syyttää kreikan oikeistoa sen kummemmin ku vasemmistoakaan mutta siellä on aina oppositio populisoinut sen asian sillä lailla että jos he valtahan pääsöö he teköö sitä ja sitä

ei oo kumma jos kreikan tilanne on ajautunut tähän pisteehin mihinä tällä hetkellä ollahan

pääkaupunkiseutu eli niin sanottu metropolialue tuolta pohojanmaalta eli maakunnista kattottuna se on hieno asia että täällä menöö hyvin mutta pitää muistaa jotta kuitenkin kaksi kolmasosaa suomen hyvinvoinnista tuloo pääkaupunkiseurun ulukopuolelta

ja yhteen asiaan haluaisin kiinnittää huomiota

meirän pitää vuosikymmenet taaksepäin muistaa että maakunnista on tultu tänne asumahan rakentamahan tätä metropolialuetta tällaaseksi kuin se nyt on ja se että tänä päivänäkin kulukoo maakunnista palijo työmiehiä täällä rakentamassa tätä aluetta eli näyttämässä niin sanottua tekemisen meininkiä

aikoinansa kun suomi meni euhun niin silloin meinattihin monia paikallisia suomalaasia ruoka aineita tai ruokia laittaa pannahan

mutta tonttimaiden arvo täällä kun se saataisiin klumpattua järkevälle tasolle niin moni rakennus nousisi nopiampaan pystyyn

pentti oinonen otti esille sen että kalat ei oo roskaruokaa kaikki kalat on käypiä

arvoisa puhemies

hallituksen esitys laiksi kuntouttavasta työtoiminnasta on erittäin hyvä

lähinnä oon huolissani näistä nuorista koska nuoret pitää saada työn parihin

mun mielestä sellaanen ajatus jotta onko ne kyvyttömiä haluttomia mun mielestä niil on pitkä taival elämää edessä ja se tarkoottaa sitä että kaikkien on kuitenkin tätä yhteistä suomia ja kekoa rakennettava jotenka kyllä mä olisin huolissani lähinnä siitä joka on yleinen ilimiö että alkaa olohon näitä uusavuttomia turhan paljon

arvoisa puhemies

yrittiaho kertoi että nämä iäkkäämmät joutuu koulutuksesta toisehen ne turhautuu

mullekin on ihan rehellisesti jo paljo sellaasia iäkkäitä ammatti ihimisiä ottanut yhteyttä jolla ei oo töitä ja niitä on pallooteltu eri sektoriilla koulutuksehen

näilläkin olis vielä taitoa ja potentiaalisuutta ku vain löyretähän se sarka mitä ne kyntää

arvoisa puhemies

lauri oinosen erittäin hyvin perusteltu puheenvuoro kuntalain muuttamisesta oli hyvä se oikein havahrutti kuinka kuntien pitääs toimia

nimittäin kurikka ja jurva meni yhteen täst tuloo vuoden vaihtees kaks vuotta

ensimmäisenä vaihrettihin vaakuna tasapuolisesti meillä oli itsenäiset komiat vaakunat molemmilla niin otettiin kurikan vaakunasta yläosa ja jurvan vaakunasta alaosa eli kurikan hirvenpää ja jurvan kun se on kuuluusa huonekaluteollisuudesta kunnon höylä

mutta totta kai kun pohojanmaasta on kysymys niin siellä oli hirvittävä riita siitä kuinka voi kaksi kuntaa mennä yhteen

no aluksi kurikan kans ei tullu mitään ilimajoen kans ei tullu mitään kurikan kans oli puolittaan valamis neuvottelu tehtiin

arvoisa puhemies

mä kannatan ehrottomasti erustaja heinosen ajatusta siinä että kun viime laman jälkehen ravintolohon ruvettihin menemähän entistä myöhemmin pikku kekkerissä ja sitten sielä sen loppuillan aikana otettihin yhrestä korkeintaan kolmeen niin ei tämäkää kulttuuri oo sen suhteen ihan oikeen jos ajatellahan että ravintoloottenki pitää kuitenki elää ja pärjätä

ja tämä virvoitti sellaasen puheen että siellä identiteetti pitää kummaskin kunnas säilyä ja ainakin ny kaharen vuoren periodilla tuntuu siltä että siellä säilyy eri kylissä oma identiteetti ja vireys

saa nährä kuinka käy mutta ollahan hyvällä mallilla toivotahan parasta ja sitä että joka ikinen kylä pysyys jatkossakin omaanlaasena ja tasapuolisesti iso kurikka nyt kehittyis

mutta onko tutkittu paljoko alkohooli aiheuttaa sairauksia siinä mieles jotta töistä ollahan pois

se on hirvittävä kansantalourellinen tappio ja ennen kaikkia se kuinka paljon se tuottaa näille ihmisille ja läheisille mielenterveyshäiriöitä

istuin täällä ja kuuntelin tätä herkällä korvalla ja särähti mielehen tai ajatuksiin se ku kunnioitettu ed

zyskowicz otti ja sano tääl ei muita kepulaasia oo ku minä jotta kepulaaset pomppi seinälle tämän asian kanssa kun tätä hallitukses keskusteltiin

mutta tämä kerjääminen

ku otettihi näitä itä euroopan maita jos nyt otetaa esimerkiksi romania niin eikö eun olisi siinä vaihees jo pitäny tajuta se että silloon ku eu tukia annetahan kuhunkin maahan näihin niin sanottuihin itä euroopan köyhimpihin eu maihin niin siel olis jo räätälööty ja niille annettu signaali jotta pitäkää ny hyvät ihmiset omista huoli

kyllähän täs ny pikkusen täs kerjäämiseskin pitäs joku laki olla sellaane jotta joku rääpy tähän kerjäämiseen pitää saara koska se on osittaan myös rikollista toimintaa

miinalaiva pohojanmaan osallistuminen atalanta operaatioon somalian merialueella on kannatettavaa

ja niin ku saatihin ministerien puheenvuoroista seleville että näitä jos sellaanen paikka tuloo jotta niitä jourutahan kiinni ottamahan tai jourutahan ottohon kiinni niin ne siellä käsitellähän ne asiat niitä ei tuora tänne suomehen tuomittavaksi

arvoisa rouva puhemies

pikkuhiljaa pitää katse siirtää tulevaisuuteen ja kaikki tietää ja on varmaan korostanukkin tänä päivänä että nuorissa on suomen tulevaisuus

humanitaarinen apu on erittäin tärkeää ja suomi rauhanturvaajamaana jollon arvostusta osallistuu tähän

mutta aloottasin hivenen tuolta menneisyyrestä

kallio sanoi samalla saadahan miinalaiva pohojanmaata testata eli miehistö pääsöö konkreettisesti vähä seilaalemahan samalla

haavisto otti mun mielestä tärkiän asian esille koska mä luulen että hän tietää somaliasioosta täs taloos kaikista parhaiten ja hän kertoi että siellä nämä merirosvothan ovat periaattees sellaasia herroja siellä jokka on niin ku kuninkahia somalimaassa köyhässä maassa

eli minä kyllä kehoottaasin suomi nimistä valtiota ja meitä vähä varttuneempaa porukkaa kiinnittämään yhteen tärkiään asiahan huomiota eli nuorille elämänhallintaa ja sen pitää antaa meirän esimerkkinä meirän vanhempien kuinka elämää vierähän eteenpäin

niillä merirosvoilla on kuulemma siellä vankila johonka ne on joutunu ja kuulemma niitä piretähän vankilassa ja näin poispäin mutta mä kyllä yllyttääsin sitä että kansainvälinen eli yk valvoos sitä että näiltä kaikilta otetaan sormenjälijet sen takia koska ne saattaa olla uurestaan viikon päästä tuolla rosvoomas laivoja

arvoisa puhemies

nämä karmaasevat pikavipit pistää monen nuoren perheen elämän ihan sekaasinsa ja vanhemmat ei tierä sitä että nuoret ottavat näitä pikavippejä

sinne meni neuvostoliitto aikanansa sitä ennen siel oli jo englantilaisia mutta nyt ku siellä on näin kauan tätä sotaa käyty niin siellä alkaa olohon kaikki ikäluokat ihimisiä jo puolihermoraunioona

eherottaasinkin ku presidentti ahtisaari on saanu kunniootetun nobel palkinnon ja ansioista hän on maailman yksi rauhaatekevimpiä ihimisiä että hän menis rauhaa rakentamahan somaliaan

viime päivinä leheristäkin jatkuvasti saarahan näistä kaikesta huolimata lukia vaikka on tehty sellaanen laki jotta sitä otetta on kiristetty

eli minä kattoosin kuitenki suomi nimistä valtiota tulevaisuutta ja ennen kaikkia nuoria mutta nuorille ja nuorilleparille pitääs opettaa elämänhallintaa

arvoisa puhemies

täs edustajakolleegat kantola ja pulliaanen sai virittäytymähän pienen keskustelun sen suhteen mitä kantola otti asianmukaisesti ja ansiokkaasti esille

se on suhteellisen pieni lätäkkö ja kun ottaa vielä huomiohon että se on todella suhteellisen matala jäämiä tuloo pienistäkin määristä

se on tosiasia että myös suomesta tuloo jäämiä myös maataloudesta mutta siitä on jo puhuttu siton korjattu

sielä se varsinaanen jos ei mätä sellaanen oo mutta kun ne päästöt saarahan kurihin ja valvotahan myös muiren itämeren valtiootteen päästöjä

arvoisa puhemies

suomi on oikialla asialla muttei nyt syyllistetä yksistään suomia eli otetahan venäjää härkää sarvista kiinni

tääl on piretty jykevää tekstiä puheita alkohoolin haittavaikutuksista

kerolan lakialoite alkoholilain tiukentamiseksi mainonnan suhteen on ehrottomasti paikalla

kaikki meistä kuulkaa tietää kuinka nuoret puolittaiset lapset on manipuloitavissa

kaikki tietävät että neuvostoliiton aikana heikäläisissä maissa prosentti oli sata

ne ihaaloo ku tämän päivän mainonta vielä kaiken lisäksi on tehty huolella ja sillä lailla jotta se varmahan myy

mutta jos annetahan eläinaktivistien kamerahörhöjen kulkia öisehen aikahan tiloilla niin sen pitää loppua ja pitää tehdä sellainen laki jotta nämä pistetähän eresvastuuseen

alttius on jo lähellä että tuollaasta iloa ja nautintoa tuloo siitä ku otetahan

eli kannatan tätä että mainontaa pitääs vähentää kokonaan jopa kieltää kaikki jokka viittaa alkoholin suhteen

meirän kaikkien vanhempien pitääs mennä peilin etehen ja miettiä kuinka siellä omien lapsien kans toimii

omat isät ja äitit on niitä jokka ovat kuninkaita ja kuningattaria omalle lapselle

arvoisa puhemies

ne saa sieltä turvallisuurentunnetta ja jos omat vanhemmat esiintyy lapsiensa kans rehellisesti sillä lailla esimerkkiä näyttäen kyllä se puroo

oon ensimmäisen kauden edustaja täällä mutta voin sanoa että ympäri suomen on otettu yhteyksiä juuri tällaisista vakuutusyhtiön kans taisteluista yksittäiset henkilöt

siellä tuloo myös samalla tavat esiintyä sillä lailla ku lapsen pitää sivistyneesti kasvaa ja ennen kaikkea siellä tuloo kellonajat täysin nouratettua sillä lailla että siellä mennähän nukkumahan sillon ku on nukkumisen aika eikä kukuta

on vaikea mennä puuttumahan sivullisen ku ei kuule ku toista osapuolta

mutta se joskus ihmetyttää että kun näillä kuitenki jokka tapaturmaasesti on loukkaantu on ollu asianmukaaset vakuutukset joko henkilökohtaaset tai sitte työnantajan kautta ja sitte ne on menny lääkärihin ja asianmukaanen lääkäri on kattonu kuinkon käyny jnp

eli en rupia tarkemmin toistamahan mikä oli tämä episori mikä pisti vuoresta lumipallot oikein kokkarehina kunnolla liikkeelle mutta näin sitä ollahan jotta huomenna ilmeisesti tästä äänestetähän ja tämä tuloo voimahan

eli kyllä minä näin kehoottasin varsinkin ku suomi on mennyt aina vain kaiken suhteen liberaalimpahan suuntahan

arvoisa puhemies

kun on puhuttu nuorten alkoholinkäytöstä nuoret hakoo varmahan sieltä tuollasta hyvänolontunnetta rohkeutta ja voimaa

aivan joskus jopa vanhaa miestä siinä mielessä minä tulin aika vanhana isäksi ällöttää kuinka tämän päivän lapsien nuoret isät ja äitit saattaa melkein lyörä rahat kourahan

tänä päivänä täällä salissa jo on usiampia puheenvuoroja pikkuusen viitattu siihen että tuollahia tiettyjä kierrätystä saattaa löytyä

mene ja tierä kumpakin on periaattees ammattitaitoosia päättämähän tämän asian ja näkemähän ja monta kertaa ulkopuolinen lääkäri näköö konkreettisesti

mä väitän että ku siellä oikein pullistellaan fyysisesti lähtöö hyvänolon hormoonit liikkeelle ne saa siitä huomattavasti pitempiaikaisen hyvänolontunteen ja itsetunto nousoo

eli varmasti porsahanreikiä löytyy usiammalta suunnalta sektorilta ja siellä on agenttit liikkeellä

no kyllä siinä on sen suhteen jotta omat vanhemmat on ne jokka edesauttaa sen jotta lapsille ei mene nämä mainokset perille

vistbacka jo kysäsikin jotta jos siellä naapurikunnan paikallisosasto tai seellaanen ilmoottaa että pistää ehrokkahan nimen ja numeron ja ennen kaikkea kuvan

kuinka paljon me tehrään hallaa tälle yksittäiselle henkilölle

mä oon täysin samaa mieltä jotta ravintolat pitää laittaa mieluummin

hänelle tuloo henkisiä traumoja torennäköösesti elinikäänen trauma ja vamma

kyllähän tämän päivän opiskelijoilla myös kun ne opiskeloo retosteloo siellä vuositolokulla siellä kyllä viinat jopa huumeet virtaa

ei ikänä seleviä siitä kokee että häntä on petetty

eli sehän on vaalimainontaa vain oma paikallisosasto ei tiedä yhtää mitää eikä ehrokas

aamulla pitää mennä töihin

viime päivien hätkähryttäviä tietoja suomesta ei ikänä uskoosi ollahan kuitenkin oikeusvaltio hyvinvointivaltio

tämän tyyppisiä tuloo varmahan olohon ens kerralla koska täm on saanu niin valtavan julkisuuren joka on tosi hyvä asia

tämän päivän vanhukset on ne ihimiset jokka on rakentanut tämän hyvinvointivaltion josta me tänä päivänä saarahan kaikki nauttia ja se tarkoottaa sitä että on pöyristyttävää kuulla niitä tietoja mitä ympäri suomen tuloo kuinka vanhuksia tänä päivänä kohrellahan

me saarahan olla aivan vakuuttuneita että tuleva vaalilakiuuristus sitä tullahan jatkossa nourattamahan tasan tarkkahan tarkasti ja toinen kyylää toistansa

arvoisat kollegat

suomalaiset on sen verran kateellisia että porsahanreiät tullahan tukkimahan

tämä ei johru siitä että on porvarihallitus

päinvastoon mä uskon ja toivon että tämä porvarihallitus pystyy nopialla aikavälillä tarttumahan asiasta kiinni ja pistetähän nämä asiat hoitohon

koulukiusaaminen on niitä kaikista vakavimpia asioota mitä on aina ollu aina tuloo olohon mutta varsinkin tänä päivänä

me pystytähän tähän

tämä vähän poikkes siitä mutta silloon kun itte oon käyny koulua silloon oli kuri koulus mä käytän sanaa kuri koska silloon sitä käytettiin toisenmoinen mutta silloonkin oli kyllä pikkusen opettajissakin sitä vikaa että oli suosikkioppilaita ja hivenen tuntuu siltä että toisia opettajat käsitteli pikkuusen silikkihansikkain ja toisia taas sillä lailla että ne oli aina tehny sen pahan vaikkei ollu sinä päivänä eres kouluskaan

ne rupiaa tekemähän töitä mutta jos ne sairauslomilla alkaa nuorista pitäen maleksimahan minä käytän sanaa maleksimahan koska ei ne pysty töihin niin se pommi on

se on hyvä lääke mutta se ryöstäytyy yllättävän nopiaa käsistä ja samalla siinä tuloo huumeet ja sellaaset ohjelmahan mukahan jotenka vanhempien vastuuta korostaasin

hän osas meirän kakarojen kans pelata

muistan sen ku oli jotain koulussa tapahtunut opettaja sanoi kun oltihin viikon siellä arestis joka päivä tunnin eikä selvinny kuka on teheny jotta kaikki muut saa mennä kotia mutta mieron kans mennähän jutteloo vanhemmille minkämoinen mä siel koulus oon